en minäkään kyllä kuulu näihin intomielisimpiin euroopan unionin kannattajiin ehkä toiseen suuntaan

mutta jos todella on niin että ministeri huovinen ei ehdi olla täällä paikan päällä niin varmaan on sitten olemassa perusteita sille että sekä heillä jotka näkevät tämän esityksen perustelluksi että heillä jotka eivät näe on aikaa valmistautua asianmukaiseen keskusteluun semmoisena ajankohtana että ministeri tai ministerit ovat vastaamassa siitä

vaikka suomessa tämä riittävä palkkataso on yritetty hoitaa yleissitovilla työehtosopimuksilla osin siinä on onnistuttu osin ei niin kyllähän esimerkiksi siinä kuinka tulkitaan työssäoloehdot täyttävä työ se on sidottu peruspäivärahan suuruuteen ja sitä työskentelyjaksoa verrataan siihen että palkkatason pitää olla suhteutettuna tähän peruspäivärahaan riittävä

viittaan maanpuolustuskorkeakoulun selvitykseen ja siinä käsiteltyyn suomen mahdolliseen sotilaalliseen liittoutumiseen ja sen vaikutukseen yleiseen asevelvollisuuteen ja aluepuolustusjärjestelmään johon on ottanut kantaa aikoinaan myöskin puolustusministeri kääriäinen

jotta suunnitelma toimisi ja olisi ennakoitava tulisi sen sitouttaa myös viranomainen työllistämistä edistäviin konkreettisiin toimenpiteisiin

kannattaa muistaa että se laittomasti maassa oleva ihminen saattaa olla esimerkiksi pieni lapsi ja en ainakaan itse halua että hänen kohdallaan noin jyrkkiä tulkintoja sovellettaisiin

karvolta kuinka hän ajattelee käyvän ivalon rajakomppanialle sodankylän jääkäriprikaatille tervolan varikolle tai vaikkapa rovajärven ampumaharjoitusalueelle suomen nato jäsenyyden myötä

vaikka mietinnössä kiinnitetäänkin asiaan huomiota ei se riitä

kannattaa muistaa että meidän suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän suurin uhka on se jos murennetaan asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä

nythän maakuntakaavassa mikä hyväksyttiin tiukan väännön jälkeen puolustusvoimat haki mahdollisimman suuren liikkumatilan omille tarpeilleen ja kysymys kuuluu kun perustelut olivat että halutaan käyttää uusia ja järeämpiä aseita

arvoisa puhemies

työnhakijalta ei pidä edellyttää auton hankkimista vaan autottoman henkilön tosiasialliset kulkumahdollisuudet tulee määrittää julkisten kulkuneuvojen aikataulujen ja kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksien mukaan

vieläkin pitää huomauttaa siitä että ministeri sinnemäki ei vieläkään ole osallistumassa näiden tärkeitten asioitten käsittelyyn ja samaa on valitettavasti jatkunut koko syksyn

tällä hetkellähän on ollut aivan kauhea tilanne että kokonaan työttömällä tai kausi työllistetty työllistynyt ennen hän kausityöllistyneellä on ollut äärimmäisen hankala pitää autoa

yrttiahon johdolla ja kristillisdemokraattien tukemana jätti vastalauseen tämän hallituksen esitykseen

jos se on mennyt rikki tai sitä ei ole ollut ensinkään siitä on joutunut luopumaan niin sen oman auton puute että sitä ei ole ollut käytettävissä ei ole ollut hyväksyttävä syy kieltäytyä työstä edes lyhyestä työpätkästä omalla työssäkäyntialueella ja vaikka se olisi kuinka ymmärrettävä syy niin karenssi on paukkunut aina

satosen ensimmäisenä allekirjoittaman lakialoitteen tavoitteet ovat kyllä kannatettavia

kehottaisin kyllä ministeriä tämmöiseen luovaan toimintaan siinä suhteessa että kun valiokunnan ennakkokuulemisessa ministeriön edustaja sanoi että ministeriön ohjeilla täsmennetään tätä mitä työssäkäyntialueen määrittelystä seuraa niin otettaisiin ihan järjestöjen ihmisiä eri puolilta suomea mukaan muitakin kuin hallinnon ihmisiä niin että siitä ohjeesta saataisiin mahdollisimman järkevä ja toimiva

jos tavoitteena on joustavampi vapaajärjestelmä ja se että turvataan vapaan jälkeinen töihin tulo niin totta kai se on askel oikeaan suuntaan

varmaan kaikki nämä vastalauseen jättäneet valiokunnan jäsenet allekirjoittivat ed

mutta tämä uusi työssäkäyntialuemäärittely tarkoittaa sitä että suuri joukko toimenpiteisiin osallistuvista menettää toimenpiteen aikaisen korotetun ylläpitokorvauksen ja se on ongelma

mutta hallituksen esityksessä ehdotetaan kuitenkin että uusi omaishoitovapaa jätetään erityisen irtisanomissuojan ulkopuolelle jolloin työnantajalle säädetty käänteinen todistustaakka ei koske uutta omaishoitovapaata

nyt työssäkäyntialueen uusi määrittely vie monelta tämän kannustinlisän ja silloin muutos toimii aktivointitavoitetta vastaan

teimme valiokuntakäsittelyn aikana lukuisan määrän pykälämuutosehdotuksia ja esittelen vastalauseen mukaisesti ne lyhyesti samoin kuin vastalauseen lausumaehdotuksen

me emme halua sitä että syntyy erityisiä työntekijäryhmiä joiden kohdalla sovelletaan eri pykäliä kuin muiden kohdalla

ja tässä on sitten olemassa sellainen riski en tiedä kuinka iso mutta kuitenkin riski on olemassa että tähän vapaalle jäävään kohdistuu tietyssä tilanteessa se paine jos työnantajalla on tarvetta vähentää henkilöstöä

hallituksen esityksessä jätetään huomiotta selviä työttömyysturva ja työvoimapalvelulain epäkohtia ja muutetaan monella tapaa työttömyysturvalakia huonompaan suuntaan

ensinnäkin me esitimme työllistymissuunnitelman sisältöön että suunnitelma on velvoittava sekä työnhakija asiakkaan että työ ja elinkeinotoimiston osalta

halusimme ryhmäpoikkeusasetuksen ja myöskin eun pykälien mukaisesti eli nyt on huomattava että kansallisesti nämä kohderyhmät rajataan tiukemmin mitä eun pykälät vaativat että sinne otettaisiin ryhmäksi mukaan yksin elävät aikuiset jolla on vähintään yksi huollettava etniseen vähemmistöön kuuluvat ja henkilöt jotka työskentelevät sellaisilla aloilla jotka ovat vahvasti sukupuolijakautuneet ja edustavat tätä vähemmistönä olevaa sukupuolta

pienemmillä paikkakunnilla ja pitkien etäisyyksien seutukunnilla koulutustarjonta on rajallista eikä tarkoituksenmukaista koulutuspaikkaa työttömälle ole aina tarjolla

arvoisa puhemies

en ole varma oliko edustaja rossi salissa silloin debatin aikana kun havainnollistin hyvin konkreettisella esimerkillä sen kuinka eri politiikkalohkot liittyvät toisiinsa

sen lisäksi esitimme että sosiaalista yritystä ei katsota elinkeinotoiminnan harjoittajaksi eli ihan tällainen kategorinen rajaus

kun sallan rajanylityspaikkaa mistä siis kulkisi tämä tulevaisuuden rautatieyhteys sallakantalahti oltiin avaamassa kansainväliselle liikenteelle niin suomalaiset kenraalit vastustivat henkeen ja vereen sitä

no no vastauspuheenvuoro edustaja mustajärvi arvoisa puhemies

suuremmilla paikkakunnilla koulutukseen hakeutuu niin paljon työttömiä että lukumääräisesti vertailtuna voi olla vaikeampi päästä työvoimapoliittiseen koulutukseen kuin yliopistoon

presidentti ahtisaaren väliintulolla kenraalit saatiin hiljaiseksi ja meille äärimmäisen tärkeä rajanylityspaikka avattua kansainvälisenä rajanylityspaikkana

on aika mielenkiintoinen tilanne että maahanmuuttajia arvostellaan yhtä aikaa siitä että he vievät työpaikat ja sitten siitä että he eivät tee työtä

se on kaikista järjettömintä kun oppisopimuskoulutuksesta on kuitenkin hyviä kokemuksia ja sitten nämä sivistyssektorin koulusektorin leikkaukset kohdistuvat hyvin voimakkaasti myöskin siihen koulutusmuotoon joka on koettu tehokkaaksi niille nuorille joille mikään muu koulutusmalli ei käy

sitten teimme esityksen työttömyysturvalain puolelle ja halusimme puolittaa tämän ajan joka tulee sanktiona siitä että henkilö on jättänyt työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta

tällä hetkellä työttömiä on aktiivitoimien piirissä vähemmän kuin vuosi sitten vaikka työttömyys erityisesti nuorisotyöttömyys on kasvanut rajusti

kiinnostaisi kyllä tietää ministerin kanta sitten tähän edustaja virolaisen nuorten palkka alemalliin kun meillä juuri lopetettiin matalapalkkatuki jonka tulokset olivat käytettyihin panoksiin nähden täysin surkeat

eräs suomen taloushistorian ja varmasti ainakin eu jäsenyysajan keskeisimmistä päätöksistä olisi ansainnut paremman hetken käsittelylle kuin kyselytunnin jälkeisen ajan ja silloinkin vasta toisena asiana mutta opposition ei tarvitse tästä asian juoksuttamisesta ottaa minkäänlaista vastuuta

toiseksi työttömyysturvan tasokorotusta ei tehdä vieläkään vaikka työttömyys on suomalaisen köyhyyden suurin yksittäinen syy

siten esitys lisää entisestään eri työttömien ryhmien epätasa arvoa eikä tällaiselle jaottelulle löydy mitään työvoimapoliittista perustetta

mutta itse asiasta

me esitämme että sosiaalisia yrityksiä koskeva lainsäädäntö uudistetaan pikaisesti niin että niistä tehdään rajoitettuja osakeyhtiöitä

kommentit siitä niitäkin on kuullut että tämä talouskuritussopimus ei muuta suomen osalta juuri mitään ovat täyttä puppua

mutta se on tarveharkinnatonta tukea niin että se tuki kulkee sen työnhakijan mukana ja tulee kuin manulle illallinen kun se työnantaja vaan löytyy niin siihenhän perustuu se että eun kilpailupykälät on voitu ohittaa sillä perusteella

täytyy nähdä päälle kaatuvan talouskriisin takaa se iso tavoite

me esitämme että työ ja elinkeinotoimistoihin saadaan riittävät henkilöresurssit ja riittävät resurssit työttömyyden alentamiseksi etenkin rakennemuutospaikkakunnilla ja poikkeuksellisen korkean työttömyyden alueilla

suomessa olisi voitu mennä aivan samalla lailla että näistä seitsemästä ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesta ryhmästä olisi poimittu vaikka vajaakuntoinen pitkäaikaistyötön tai vaikka iän mukaan määritelty ryhmät ja todettu se että näille tulee tietyn tasoinen tuki jos he vain löytävät työnantajan ja se tuki tulee sitten siihen työsuhteeseen niin kuin manulle illallinen

ja viimeisenä että eduskunta edellyttää että työ ja elinkeinoministeriössä aloitetaan välittömästi lainsäädäntövalmistelu sen toteuttamiseksi ettei uusi työssäkäyntialuemäärittely rankaise niitä jotka osallistuvat työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin

minäkin olen enemmänkin edustaja rajamäen kanssa samoilla linjoilla ja hyvin epäileväinen sen suhteen mihin kentällä poliisin resurssit riittävät

tässä vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien vastalauseessa ja myöskin sosialidemokraattien vastalauseessa joka on hyvin samansuuntainen ja samansisältöinen on varmasti aineksia kriittiseen keskusteluun tästä hallituksen esityksestä ja valiokunnan mietinnöstä

silloinkaan ei olisi tarvinnut välittää mitään euroopan kilpailulainsäädännöstä niiden mahdollisesti vääristävistä vaikutuksista mitä tähän tukeen liittyy

esimerkiksi kansaneläkelaitoksen asiantuntija toteaa lausunnossaan että laki on hankala toimeenpantavaksi ja kansalaisen kannalta niin vaikeaselkoinen että tämän on vaikea tietää mihin etuuksiin hän on oikeutettu

sitten tämä avaus vuokratyömarkkinoitten suuntaan on kyllä äärimmäisen arveluttava sen takia että jos katsoo missä nyt varsinkin taantuman laman aikana missä työsuhteessa syntyy eniten ongelmia harmaan talouden suhteen sen suhteen että sovittuja pelisääntöjä ei noudateta niin ne ovat nimenomaan ulkomaiset ja kotimaiset vuokratyöfirmat

ilmeistä on että jos nämä pykälämuutosesitykset eivät toteudu sitten tulemme kakkoskäsittelyssä ilmeisesti oppositio ihan yhtenäisenä esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä

voitteko te vakuuttaa että tuolla alueella on paikan päällä toimivia ja paikan päälle sijoitettuna poliisimiehiä myöskin vuodenvaihteen jälkeen

oli aika järkyttävä tilanne kun peräpohjolan poliisipäällikkö joutui vetoamaan maakunnan valtalehdessä kansalaisiin että he ilmoittavat tehdyt rikokset poliisille

sitten kun sanotaan mikä vaikuttaa tuen saannin ehtoihin ja mitä asetusta noudatetaan että eriytetään toiminta ja se tulee sillä tavalla selväksi niin siinäkin minä olen vähän epäileväinen sen suhteen että kun työ ja elinkeinotoimistolla ja verotoimistolla on tälläkin hetkellä esimerkiksi yrittäjyyden suhteen erilaiset tulkinnat niin riittääkö tässä se että kirjanpito on eriytetty vai pitääkö rakentaa kaksi juridista erillistä henkilöä jotta se täyttää sekä työ ja elinkeinotoimiston että verottajan vaatimukset

samaa ei voi sanoa keskustalaisten kannanotosta yksi kevyt lausumaesitys

en tiedä painaako keskustalla edellisten kausien raskas taakka vai tulevan ajan hallitustoiveet mutta joka tapauksessa linja tai linjattomuus on ihmeellinen

pariskunnan toinen osapuoli joutuu elämään mahdollisesti jopa vuosikausia ilman omaa rahaa toisen elättämänä ja se koettelee parisuhdetta vaikka se olisi lujallekin perustalle rakennettu

vahinko että sata komitean työstä ne leikkaukset ehdittiin kyllä sopia mutta kun tällainen epäkohta pitäisi korjata niin sitten ilmoitetaan että nyt lama iski päälle rahaa ei ole eikä asialle enää voida mitään

edes keskeistä talouskuritussopimuksen käsitettä rakenteellista alijäämää ei kyetä avaamaan tai täsmentämään valiokunnan mietinnössä

arvoisa puhemies

arvostan sitä että valiokunnan puheenjohtaja kertoi tämän avoimesti että kyse on hyvin spekulatiivisesta käsitteestä

tämä lakialoite perustuu ennen kaikkea syrjimättömyyden periaatteeseen eli siihen että vuokratyötä tekevillä olisi vuokratyökohteessa samat palkka ja työsuhde edut kuin käyttäjäyrityksen työntekijöillä ja että vuokratyön käyttöä yrityksissä lisäämällä ei siirretä yrittäjäriskiä enempää työntekijöitten kannettavaksi

eikä sitä kykene avaamaan kukaan muukaan koska samoilla lähtökohtatiedoilla rakenteellinen alijäämä voidaan laskea monella eri tavalla päätyä eri lopputuloksiin ja kaikki laskentatavat ovat teknisesti oikein

arvoisa puhemies

ja tässä asetelmassa jos on erilaisia laskelmia silloin ei pelaa matematiikka silloin pelaa brysselin valta komission valta

arvoisa puhemies

liittyen tähän vasemmistoliiton valiokunnassa jättämään vastalauseeseen ja aikaisemmin käytyyn ulkomaalaiskeskusteluun kun on kuitenkin useampi lakimuutos vireillä ja käsittelyssäkin

lakiehdotuksessa taataan vuokratyöntekijöille takuupalkka sekä toimeksiannon mukaisessa vuokratyökohteessa että sen ulkopuolella kun työntekijä on vuokratyöyrityksen työssä tai koulutuksessa

siksi kaikkia hallituksen esityksiä ja niiden vaikutuksia pitää arvioida sen olettaman pohjalta että työttömyys jatkaa kasvuaan eikä äkillistä muutosta parempaan tapahdu

arvoisa puhemies

satonen kuvasi kyllä ihan hyvin sellaisen työttömän tilanteen joka on oikeastaan optimityötön näiden muutosten suhteen ja sellaisen työttömän asemaa tämä muutos varmaan parantaakin

määräaikaisten työsuhteitten käyttämistä vuokratyösuhteessa rajoitetaan erillisillä määräyksillä

suomikaan ei ole turvassa siltä vaikka nyt halutaan antaa kuva siitä että tämä talouskuritussopimus koskee vain välimeren maita tai muita maita jotka ovat ajaneet taloutensa kuralle

mutta se mitä minä lähinnä kritisoin siitä ajoituksesta ja tavasta kuinka tämä asia tuotiin esille on että jos tasavallan presidentti tai joku muu arvojohtaja olisi halunnut vaikuttaa ihan oikeasti päätöksentekoon ja lisätä tulonjaon oikeudenmukaisuutta ja oikeudenmukaista verotusta niin hän olisi tullut esille viikkoa aikaisemmin kun eduskunta päätti siitä mikä on veroprogressio ja kuinka tässä salissa päätetään sitten niistä veroista jotka koskevat juuri niitä hyvätuloisia kansalaisia

pääsäännöksi tulisi että määräajaksi tai määrättyä työtä varten tehty työsopimus voidaan solmia määräaikaisena vain yhden kerran

tukeen oikeuttavien opintojen keskeyttäminen voi aiheuttaa tilanteen ettei henkilö itsekään tiedä onko hän työtön vai opiskelija ja mihin etuuteen hän on oikeutettu

aloitteessa ehdotetaan että toimeksiannon mukaisessa työssä tunti tai kuukausipalkka lasketaan vastaamaan käyttäjäyrityksen vastaavan työntekijän keskiansiotasoa